valiokunta puoltaa koulutusvähennysesityksen hyväksymistä eräin muutoksin

tuolloin sovitulla raamisopimuksella pyrittiin vahvistamaan keinoja joilla suomen kilpailukyky sekä työllisyyden ja ostovoiman mahdollinen myönteinen kehitys voidaan turvata myös jatkossa

arvoisa puhemies

tällä viikolla tehdään toki merkittäviä ratkaisuja kansantalouden kannalta mutta läheskään yhtä monta perhettä yhtä konkreettisesti nuo ratkaisut eivät koske kuin tämä nyt käsiteltävä laki

osana tätä sovittiin myös tavoista joilla parannetaan työntekijän mahdollisuuksia ylläpitää ammattitaitoaan kehittää osaamistaan ja sopeutua siten työelämän muutoksiin

tällöin sovittiin myös siitä miten verotuksessa pyritään edistämään kouluttautumista yrityksissä

tämä koulutusvähennys on puhtaasti laskennallinen työntekijöiden koulutuspäivien keskimääräiseen päiväpalkkaan perustuva lisävähennys joka saadaan tehdä työntekijän palkkauksesta ja koulutuksesta aiheutuneiden todellisten kulujen lisäksi

tällä lailla pyritään siihen että avoliiton päättyessä molempien osapuolten yhteistalouteen sijoittamat panokset voidaan ottaa oikeudenmukaisesti huomioon ja että avopuolisoiden omaisuuden erottelu voidaan toimittaa tarkoituksenmukaisia menettelytapoja noudattaen riitatilanteissa

tässä esityksessä on ehdotettu tupakkaveron korotusta

tämä vähennys edellyttää lisäksi että työnantaja on laatinut yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain mukaisen koulutussuunnitelman ja että koulutus sisältyy siihen

toisenlaisista epäilyksistä huolimatta tämä esitys ei ole jungnerin salaliitto

se ei ole keskustan kosto etelän medialle eikä etenkään perustu siihen että kaikkia kuvalehtien juttuja ei enää erota iltapäivälehtien vastaavista

valtiovarainministeriö teki esityksensä joulun alla autoverolakia koskien ja tässä muutoksessa jäi huomiotta se että myös pakettiautojen vähimmäisverotusta pitäisi laskea

niin tylsää kuin se onkin tämä esitys perustuu pääministeri kataisen hallituksen ohjelmaan jonka keskeisenä tavoitteena on turvata julkisen talouden kestävyys

valiokunta pitää esityksen taustalla olevaa yleistä kouluttautumisajatusta sinänsä tärkeänä ja puoltaa lähtökohtaisesti sitä tukevia toimenpide ehdotuksia

lisäksi savukkeista ja savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta perittävää yksikköperusteista vähimmäisveroa korotetaan niin että korotukset hieman painottuvat keskimääräistä halvempiin tuotteisiin

kouluttamisasteessa on lisäksi mitä ilmeisimmin myös kehittämisen varaa kun katsotaan kansainvälistäkin vertailua

lakia sovelletaan vain tilanteisiin joissa avoliitto on kestänyt vähintään viisi vuotta tai tilanteisiin joissa puolisoilla on tai on ollut yhteinen tai yhteisessä huollossa oleva lapsi

hallitusohjelmassa sovitut verotusta koskevat tulotoimenpiteet painottuvat välillisiin veroihin ja kattavat niistä useimmat

tämän esityksen taloudelliset ja muutkin vaikutukset ovat vähäiset sillä tällaisia autoja ei käytännössä ole

valiokunta jakaa toisaalta asiantuntijakuulemisessa esitetyn näkemyksen jonka mukaan verojärjestelmän tulisi olla selkeä yksinkertainen ja johdonmukainen vailla yksittäisiä poikkeussääntöjä

mutta johdonmukaisuuden vuoksi tämäkin muutos on syytä tehdä ja tämäkin virhe korjata

valiokunta pitää näitä esityksiä veropoliittisesti johdonmukaisena sekä tavoitteiden ja tähänastisen kehityksen valossa myös muutoin perusteltuna

merkille pantavaa on myös se että tämän lain säännökset ovat pääasiassa tahdonvaltaisia eli puolisot voivat sopia tämän lain soveltamisesta tai soveltamatta jättämisestä kuitenkin niin että omaisuuden erotteluvaatimuksesta ei voida pätevästi luopua ennakolta

koulutusvähennys luo verojärjestelmään ensinnäkin periaatteellisen poikkeaman yleisestä tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtuvien menojen vähennyskelpoisuudesta

tämä näkyy sekä tupakoinnin määrän laskuna että verotuoton kasvuna samalla kun tilastoimaton kulutus on säilynyt toistaiseksi vakaana

tämä ehdotettu verokanta on sama jota sovelletaan muun muassa kirjoihin sekä erilaisten kulttuuritilaisuuksien ja museoiden pääsymaksuihin sekä televisiomaksuihin

lain idea ei ole siis se että avopuolisoille tuotaisiin avioliiton kaltainen avio tai avo oikeus toisen puolison omaisuuteen vaan idea on se että puolisot pitävät kumpikin oman omaisuutensa avoliiton purkautuessa

tämä suotuisan tasapainon ylläpito puoltaa valiokunnan käsityksen mukaan nimenomaan maltillisia muutoksia tupakkaveron tasossa ja rakenteessa

esimerkiksi nyt ehdotetut korotukset ovat sen verran suuria ettei niitä voi nostaa riskittä kerralla ehdotettua enempää

huojennuksen saavat myös ne jotka olisivat ryhtyneet toimenpiteeseen tässä tapauksessa kouluttamaan työntekijäänsä myös ilman tätä verotukea

suuren kertakorotuksen aiheuttamia käyttäytymisvaikutuksia ei voida nimittäin ennustaa luotettavasti valtiovarainministeriön mukaan eivätkä seuraamukset olisi sen vuoksi välttämättä hallittavia

arviossa on oletettu että veronkorotus siirtyy kuluttajahintoihin lähes täysimääräisesti

mutta jos toinen avopuoliso on auttanut toista avopuolisoa kartuttamaan tai säilyttämään tämän toisen omaisuutta avoliiton aikana avopuolisolla tai hänen perillisillään olisi kuitenkin oikeus hyvitykseen yhteistalouden hyväksi annetuista panoksista jos omaisuuden erottelu omistussuhteiden perusteella johtaisi hyötymiseen toisen kustannuksella

korotusten tulisi olla kaikkiaan riittävän maltillisia mutta niitä voisi olla säännöllisesti joskus jopa puolivuosittain vaikkapa heti vaalien jälkeen

nyt käsitellään hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi tuloverolain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden siihen liittyvien lakien uudistamisesta

tämä esitys on yksi hallituksen kehysriihessä päättämistä lukuisista kasvun tukemiseksi tarkoitetuista verotuksellisista toimenpiteistä

kiitoksia erinomaisesta puheenvuorosta edustaja tuupaiselle ja kiitoksia perussuomalaisille ja keskustalle erityisesti hallituspuolueiden ohella siitä asiallisesta käsittelystä jonka tämä kiinteistöveron korotus on verojaostossa ja valtiovarainvaliokunnassa saanut

valtiovarainvaliokunta edellä esitetyillä perusteilla ja mietinnössä tarkemmin kuvatulla tavalla puoltaa esitystä muuttamattomana mutta tähän esitykseen sisältyy vastalause

koulutusvähennys on ongelmallinen niin verotusjärjestelmän periaatteiden käytännön toteutustavan kuin varsin avoimeksi jäävän vaikuttavuuden vuoksi

tämä vaikeus selittänee osaltaan sen että lehtialan oma näkemys esityksen vaikutuksista poikkeaa täysin hallituksen esityksestä

eli kyse on yhteisö ja osinkoverouudistuksesta johon kuuluvat muun muassa osuuskuntien verotusta ja edustuskulujen verovähennysoikeutta koskevat asiat

siksi valtiovarainvaliokunta puoltaa tätä hallituksen esitystä vain koska se on osa työmarkkinaratkaisua

nythän yksimielisesti olemme esittämässä että tätä kiinteistöveroa korotetaan kahdella tapaa

tästä käytiin toissa yönä hieman puolenyön jälkeen erittäin perusteellinen debatti täällä salissa mutta aivan kaikki eivät silloin saliin päässeet joten hyvä että nyt pystymme käymään tätä keskustelua päiväsaikaan

käytännössä kuten asianajajan työssä olen usein törmännyt on niin että avoliitossa kotona lapsia hoitanut ja perheen elintarvikeostokset tehnyt äiti on avoliiton purkautuessa ilman mitään omaisuutta ja kaikki omaisuus käytännössä talot autot kodin elektroniikka on työssä käyneen miehen nimissä ja näin muodoin ollut hänen omaisuuttaan

laajennetaan veropohjaa ja toisaalta kiinteistön arvostusta tullaan muuttamaan siten että se paremmin vastaa kiinteistön ja siinä sijaitsevan asunnon todellista arvoa

nämä erot näissä hallituksen esityksen ja lehtialan arvioissa perustuvat lähinnä erilaiseen käsitykseen siitä kuinka paljon veronkorotus vähentää lehtitilauksia ja pienentää tilausmaksutuloja

tavanomaisen poiston ylittävä määrä saadaan vähentää sinä verovuonna jona rakennus kone tai laite on otettu käyttöön ja sitä seuraavana vuonna

tämän pikavippien rajoittamista koskevan esityksen käsittely on tarkoitus yhdistää eduskunnassa aiemmin tekemiimme aloitteisiin pikavippien kategorisesta kieltämisestä ja toiminnan merkittävästä rajoittamisesta

tällä esityksellä hallitus pyrkii siis vahvistamaan suomalaista työllisyyttä keräämään suomeen investointeja ja eri tavoin tukemaan suomalaista talouskasvua joka on peruste sille että pystymme kääntämään meidän velkaantumiskehityksemme oikealle uralle

suotavaa olisi joka tapauksessa että järjestelmää yksinkertaistettaisiin ja sen yhteydestä verotukseen luovuttaisiin

ja kun erityisesti huomioidaan oikeastaan kaikkien oppineiden näkemys siitä että kiinteistövero veroista kaikkein vähiten haittaa talouskasvua ja kilpailukykyä niin uskon että tämä tie kiinteistöveron korotuksissa tulee myös jatkumaan tulevista hallituskoalitioista riippumatta mitä tämä yksimielinen eduskunnan kannanotto tässäkin indikoi

poisto oikeutta ei ole jos hankintamenoista on jo tehty poisto kehitysalueella tehtävien investointien korotetuista poistoista annetun lain mukaan

tässä esityksessä ei ole otettu huomioon sellaista tilannetta että sama työnantaja voi harjoittaa sekä elinkeinotoimintaa että maataloutta ja niiden ulkopuolista muuta toimintaa ja kirjaimellisesti tulkittuna tähän muuhun toimintaan liittyvä koulutus voisi jäädä kummankin tukimuodon sekä koulutusvähennyksen että koulutuskorvauksen ulkopuolelle

valiokunta siis puoltaa lakiehdotusta

yksinään se ei tietenkään tätä kasvua räjäytä mutta osana sitä kasvupakettia tällä varmasti on vaikutus investointikannusteena

niin ikään tämä laki korjaa tilanteet joissa toinen puoliso usein jälleen mies on esimerkiksi korjannut toisen puolison naisen asuntoa ja näin aiheuttanut tällaisen rakennuksen ja tällaisen omaisuuden merkittävää arvonnousua

tässä esityksessä on mukana myös osuuskuntien verotusta koskeva muutos mutta valtiovarainvaliokunnan verojaostossa katsoimme että nämä ehdotukset ovat tulleet eduskuntaan aivan liian myöhään aivan liian keskeneräisinä ja osin epäoikeudenmukaisina ja verosuunnittelulle alttiina jotta olisimme voineet nämä esitykset viedä eteenpäin

en toki väitä että kaikki alalla toimivat olisivat tähän syyllistyneet mutta riittävän moni jotta osaan tehdä johtopäätökseni alalla toimivien kunnioituksesta lakeja ja moraalia kohtaan

meillä monen hallituksen pitkäaikainen linja on ollut se että työn verotusta ja työn teettämisen verotusta pyritään laskemaan ja sellaisia veroja voidaan sitten korottaa joissa vastaavaa haittavaikutusta talouskasvuun ei ole

eu jäsenyydestä johtuen kuten edustaja mustajärvi ansiokkaasti totesi me olemme saaneet tämän poikkeuksen nollaverokantaan poikkeuksena yleisestä arvonlisäverokannasta ja kun tästä poikkeuksesta kerran luovutaan siihen ei voi enää palata

harmi että oikeusministeri ilmeisesti odottaa edelleen paikkaa banaanilaivaan brasiliassa eikä ole päässyt ai on jo portugalin tienoilla vastaamaan kysymyksiin mutta paljon toki tässä jää vielä jatkotyöskentelyn varaan

siksi valiokunta ehdottaa että tietyt työnantajat siirrettäisiin puhtaasti oikeudellisen muotonsa perusteella koulutuskorvauksen piiriin ja niihin ei siis sovellettaisi koulutusvähennystä koskevaa säännöstä silloinkaan kun ne harjoittavat muun toiminnan ohella myös elinkeinotoimintaa tai maataloutta

ja kyllä tämä kiinteistövero on näissä oppineiden puheenvuoroissa ollut nimenomaan se tie valtion tulojen tasapainottamiseen jota pitää käyttää

siksi esitämme että tältä osin hallituksen esittämät osuuskuntaverouudistukset hylätään ja asiaan palataan keväällä koko osuuskuntaverotuksen uudistusta koskien

kun alan kantava ajatus on tehdä rahaa keinolla millä hyvänsä olen toki saanut kokea lievää epäsuosiota alan toimijoiden ja toimialaa edustavien lobbareiden taholta

valiokunta siis kannattaa tämän esityksen hyväksymistä ja muihin kasvuun tähtääviin toimenpiteisiin palaamme sitten se

mutta kun tilanne on tämä ja kiinteistöveron korotuksia tullaan varmasti perussuomalaisten ja keskustankin myötävaikutuksella jatkossakin tekemään niin on syytä miettiä sitä tapaa jolla kiinteistövero kerätään tulevaisuudessa

siksi tässä esityksessä on tiettyjä pykälämuutoksia hallituksen esitykseen verrattuna

lehtiala luonnollisesti pitää ehdotettua aikataulua liian kireänä myös sen kannalta että se pystyisi toteuttamaan uudistuksen vaatimat moninaiset muutokset erityisesti taloushallinnossa ja laskutuksessa

yleiskeskustelu on päättynyt että yritä yksityiskohtaisen käsi ja eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaan se että lakiehdotusta ensimmäinen käsittely seuraavissa täysistunnoissa

tarkoitus kai ei ole että avoliittolakia sovellettaisiin alivuokrasuhteisiin eikä varmaan ole tarkoitus että alivuokrasopimuksen tekemällä voitaisiin tätä lakia myöskään kiertää

yhteisöveroalennuksen pointti on siis se että yhtiöt saisivat entistä enemmän omia pääomia tulorahoitusta jotta voivat investoida ja työllistää nimenomaan suomessa

tällä en viittaa länsinaapuriin vaan yrityskulttuuri ja vaikutuspyrkimykset ovat jotain ihan muuta kuin länsimaisia

nythän kiinteistövero kerätään yhdellä laskulla joka lähetetään kiinteistöveron maksajalle kerran vuodessa ja tämä aiheuttaa usein hankalia tilanteita talouden suunnittelun kannalta ihan yksityisissä talouksissa

kuitenkin saadun selvityksen perusteella alalla on aloitettu sopeutumistoimet paitsi henkilöstön myös esimerkiksi puhelinmyynnin osalta ja kai on lähdettävä siitä että samanlaista ketteryyttä löytyy myös laskutusosastolta

toki olisi epäkunnioittavaa jättää mainitsematta että eräätkin turkulaiset alalla toimivat yritykset ja näiden johtajat ovat hyvinkin omaksuneet itänaapurin toimintatavat

toisaalta toisesta päästä kun yhtiön omistajille maksetaan voittoja näitä voittoja sitten verotetaan hieman entistä ankarammin eli kyse on rakenneuudistuksesta

entä miten on tarkoitettu suhtautua moniavoliittoisuuteen joko samassa taloudessa tai eri talouksissa

esityksessähän avoliiton ulkopuolelle rajataan vain avioliitossa elävät avoliitoista monella taholla ei esityksessä puhuta vielä mitään

sen vuoksi valtiovarainvaliokunnan verojaosto yksimielisesti esittää että jatkossa harkittaisiin sitä voidaanko tämä kiinteistöveron perintä siirtää osaksi ennakkoperintää samalla tavalla kuin tehtiin yle veron osalta

hallituksen esittämä veronkorotus heijastuu eittämättä jollain tavalla lehtialan liiketoimintaan ja toimintaedellytyksiin

pörssisijoittajan kannalta olennaista on että kokonaisveroaste säilyy samanlaisena kuin tähän asti mutta yhtiöllä on parempi kyky toisaalta sijoittaa omia varojaan tuottaviin investointeihin ja työllisyyteen ja toisaalta jakaa enemmän osinkoa

arvoisa puhemies

aika rohkea esitys puhemieheltä mutta jos kuitenkin jatkan ennen kuin kaikki poistuvat

moni mielenkiintoinen keskustelu on vielä edessä ennen kuin tämä perusteiltaan erinomainen esitys saadaan valmiiksi laiksi ja täällä hyväksytyksi

onko oikein edistää toimintaa joka ajaa yhä useamman nuoren ja hieman vanhemmankin pysyvästi yhteiskunnan ulkopuolelle

näin tämä vuosittainen laskunmaksurumba ja aina harmittava veron erillinen maksaminen voitaisiin välttää

listaamattomien yhtiöiden osalta luodaan nyt pysyvä kasvukannuste yrityksille

valtiovarainvaliokunta piti erittäin tärkeänä että näitä pyritään tukemaan tarpeen tullen myös verotuksen ulkopuolisin toimin

arvoisa puhemies

itse näen että tämä olisi omalta osaltaan erinomainen askel myös siihen että kansalaiset voisivat tulevassa kansalaiskeskustelussa paremmin verrata työn verotusta yleensä kiinteistöverotukseen

niin en tiedä montako vuotta edustaja rajamäki on ollut eduskunnassa tai montako vuotta teidän pitäisi olla jotta muistaisitte miten talo toimii

tämä lisätalousarvio mahdollistaa suomen kasvun myös tulevaisuudessa erityisesti kriittisimmillä aloilla kuten meriteollisuudessa

myös liikenne ja viestintäministeriö on perustamassa erityistä lehtiasiain neuvottelukuntaa joka seuraa käynnissä olevaa alan murrosta

näin suurta kasvupanostusta ei ole nähty sen jälkeen kun edellinen hallitus päätti poistaa yritysten kela maksun perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta

valtiovarainvaliokunta on jakaantunut jaostoihin joissa lakiehdotukset ja mietinnöt käsitellään asiantuntijakuulemisten pohjalta ja yksi näistä jaostoista on verojaosto

seurannalla saadaan lisätietoa myös siitä millaisella viestintäpolitiikalla lehdistöön liitettyjä perinteisiä hyveitä kyetään parhaiten edistämään tulevaisuudessa

nythän kiinteistövero koetaan luonnollisesti harmittavaksi veroksi mutta suuri osa tästä harmituksesta varmaan johtuu siitä että se erillisellä laskulla pyydetään maksamaan

ministeri vapaavuorelle juuri tuossa totesin että vihdoin on ymmärretty että meriteollisuus ei ole pelkästään laivanrakennusta vaan myös offshore rakentamista ja sillä alueella varmasti on meriteollisuuden tulevaisuus

valtiovarainvaliokunta pitää tätä korotusehdotusta perusteltuna samoin siihen liittyviä tilastointitäsmennyksiä

tämä hallituksen esitys korjaa erheen joka tuon äsken hyväksytyn esityksen osalta olisi tullut ensi vuodelle voimaan

sosialidemokraattisesta ryhmästä jaostoon on valittu kaksi osaavaa varsin perehtynyttä hyvää harkintakykyä omaavaa edustajaa ja tässä joukossa ei ole edustaja rajamäki

näillä esitetyillä huomioilla valtiovarainvaliokunta esittää että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana

minä en ole lainkaan pahoillani siitä että hallituksen esitykseenkin kirjatuin tavoin pienlainayhdistys toteaa tämän bisneksen olevan nyt suomessa lopuillaan

ja kun trendi todella on tämä että vero tulee jatkossa entisestään nousemaan uskallan sanoa että lähivuosina varmasti jopa moninkertaistumaan niin toivon että tällainen muutos saataisiin aikaan ehkä jopa jo ensi vuoden veronperintään

edustuskulujen verovähennysoikeuden osalta on todettava että valmistelu ei ollut aivan optimaalista ja verotuottoarvioitakin on kovin kritisoitu

haluaisin kysyä ministeri urpilaiselta kun ministeri vapaavuori taisi siirtyä toisiin tehtäviin

jos kuitenkin edustaja kokee osaavansa nämä veroasiatkin muita edustajia paremmin tai pystyvänsä tasapainoisemmin suhteuttamaan veroasiat ympäröivän yhteiskunnan todellisuuteen niin silloin kannattaa keskustella oman eduskuntaryhmän johdon kanssa tai ehkä näitä hengenheimolaisia löytyy enemmän muista vaikkapa näistä uusista eduskuntaryhmistä

tällä esityksellä ei muuteta verotuksen rakennetta mutta jos tätä esitystä ei hyväksytä kunnissa joudutaan ongelmiin joiden perusteella osa jo säädetyistä ensi vuoden kiinteistöveroista on ristiriidassa lain kanssa